kiinnittäisin huomiota siihen että tämäkin panostus maksaa itsensä takaisin

mutta ennen kaikkea tämä on inhimillisesti erittäin tärkeää ja omaishoito erittäin arvokasta työtä

arvoisa rouva puhemies

muistuttaisin ehkä samasta asiasta vielä kuin mitä edustaja lindtmankin toi esille että nyt mietitään sitä olemmeko me tästä aloitteesta samaa mieltä vai emmekö ole

mielestäni meidän ei tule hyväksyä näitä kymmeniätuhansia ihmisiä jotka vasten tahtoaan työskentelevät nollasopimuksella ilman oikeusturvaa ja muuta

eli on hyvä keskustella nyt tästä

mutta tarkentaisin vielä

onko mielestäsi reilua pelisääntöä olla nimenomaan nollasopimuksilla vasten tahtoaan ilman työttömyysturvaa ja työelämän ennakoitavuutta

ja mielestäni olisi hyvä puhua myös yrittämisen riskistä että jaetaanko yrittämiseen kuuluvaa riskiä nollatuntisopimuslaisiin

arvoisa herra puhemies

laki velvoittaa luovuttamaan myynnistä tai käytöstä poistetut syömäkelpoiset elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien kolmansien tahojen käyttöön taikka asettamaan kyseessä olevat elintarvikkeet itse jaettavaksi jos se on kohtuudella mahdollista

lakialoitteen myötä syömäkelpoista ruokaa ei enää voisi heittää roskiin jos joku voittoa tavoittelematon taho sitä itselleen pyytää eteenpäin jaettavaksi

lakialoitteella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtiontalouteen ja lakialoite ei tässä muodossa aseta myöskään sanktioita

tällä hetkellä suomessa hävikkiruuan jakelu perustuu vapaehtoisuuteen ja erilaisiin kokeiluprojekteihin mutta vakiintunutta käytäntöä ei ole vielä muodostunut

ranskassa parlamentti velvoitti hiljattain kaupat luovuttamaan poistettavat elintarvikkeet jaettavaksi eteenpäin ja on jo ottanut askeleen kohti kestävämpää kehitystä

tästä suomenkin pitäisi ottaa mallia

lakialoite on eun ja hallituksen kiertotaloustavoitteiden mukainen

hävikkiruuan ilmastokuormitus on myös suuri sillä hukkaan menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen

pelkkä hävikkiruuan jakelun tehostaminen ei ole tietenkään riittävä ongelman ratkaisemiseen vaan köyhyyden torjuntaan tarvitaan määrätietoisesti sosiaali ja työllisyyspoliittisia keinoja

ruoka avun jakelu on kuitenkin arvokasta työtä jolla voidaan väliaikaisesti paikata hyvinvointivaltion aukkoja ja ruokahävikin vähentämisen ja sen hyötykäyttämisen pariin tulisi saada enemmän toimijoita ja toimivat konsepti tulisi ottaa käyttöön laajemmin

työstä on saatava palkka ja ajallaan

näin kuluttajana ajattelen että elintarvikkeisiin pitäisi lisätä yksinkertaiset merkinnät siitä paljonko tuottaja saa itselleen tuotteesta

mielestäni tämä ohjaisi jo itsessään meitä suomalaisia kuluttajia kiinnittämään asiaan huomiota ja suosimaan kotimaisia ja jopa paikallisia tuotteita

tämä olisi merkityksellistä koska mtkn laskelmien mukaan jo muutaman sentin korotus parantaisi viljelijöiden tilannetta

esimerkiksi monessa kunnassa on ryhdytty hyötykäyttämään kouluruokailusta ylijäänyttä tähderuokaa myymällä sitä edullisesti eteenpäin muille ruokailijoille

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

miten suhtaudutte tämänkaltaisiin elintarvikkeiden niin sanottujen tuottajan palkkamerkintöihin ja aiotteko edistää tämänkaltaisten tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä lisäävien merkintöjen määrää

kiertotalousajattelun hengessä syömäkelpoista ruokaa voitaisiin ohjata takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki hyötykäyttöön ravinteina

hankkeen tiimoilta perustetaan ruuan kierrätyskeskus jonne ruoka kuljetetaan ja jossa hävikki lajitellaan lahjoitettavaksi suoraan ruoka aputoimijoille tai kerätään ruokahävikkiravintolaan

lainsäätäjinä voimme pyrkiä luomaan rakenteita jotka kannustavat kansalaisia kuluttamaan kestävämmin ja eri ruokatuottajia tarjoamaan ympäristöystävällisemmin

näillä perusteilla toivon että maa ja metsätalousvaliokunta aloittaa asian käsittelyn ja selvittelyn nopeasti ja että laki astuisi suomessa voimaan mahdollisimman nopeasti

arvoisa rouva puhemies

vuosi sitten tähän aikaan istuin hyvin samankaltaisessa luentosalissa tampereen yliopistolla satojen muiden opiskelijoiden kanssa

fakta on että kyseessä on hyvin pieni sosiaalietuus

useiden vanhemmilla ei heidän hyvästä tahdostaankaan huolimatta ole varaa tukea rahallisesti ja lisäksi yliopistopaikkakunnilla vuokrat ovat kohtuuttoman korkeat

esimerkiksi edes omalla kohdallani opintotuki ei riittänyt edes opiskelijasäätiön vuokraan ja perusasioista kuten vuokrasta oli tingittävä

siksi on huolestuttavaa että hallitus leikkaa jopa neljänneksen ennestäänkin riittämättömästä opintorahasta

siksi kysynkin asianomaiselta ministeriltä

mistä nämä

arvoisa herra puhemies

jotain hyvää tuli eustakin

nyt yhdessä tiiviillä yhteistyöllä tulevan hallituksen ja ay liikkeen kanssa voidaan merkittävästi torjua harmaata taloutta ja varmistaa suomalaisten yritysten yhdenvertainen kilpailuasema suhteessa ulkomaisiin yrityksiin

näin kuului timo soinin suora sitaatti suomen uutisissa vajaa vuosi sitten

täytyy kuitenkin todeta että hallituksen esityksessä on toki parannuksiakin nykytilaan mutta tässä piilee myös isoja ongelmia joita edustaja mäkisalo ropponenkin ansiokkaasti toi esille varsinkin maantiekuljetusalalla

ja vaikka se mahdollistaisi paljon vahvempiakin toimenpiteitä suomalaisen työn aseman vahvistamiseksi niin on tietenkin harmi että ei ole otettu niitä käyttöön

toisaalta hallituksen esitys on varsin ongelmallinen tämän kuljetusalan näkökulmasta ja tätä problematiikkaa on tuonut esiin varsin voimakkaasti niin kuljetusalan työnantaja kuin työntekijäpuolikin tämä on mielestäni huomionarvoinen asia ja tietenkin ihan syystä koska hallituksen esitys tarkoittaa todella suomalaisten maantiekuljetusten alasajoa

edustaja paatero nosti hyvin esille kunnallisen itsehallinnon ja itsekin näen asian niin että kun näin voimakkaasti kohdistetaan kunnan investointeihin lainsäädäntövaltaa se rajoittaa nimenomaan kunnallista päätöksentekoa ja itsehallintoa

siinäkin mielessä vähän pohdin tätä myös kunnallista itsehallintoa myös sen näkökulmasta että miten thl voi valvovana viranomaisena päättää näistä asioista

kiinnittäisin huomiota myös näihin kokonaisulkoistamisiin joita on hyvinkin monessa kunnassa suomessa tehty

usein näissä on hieman puutteelliset irtisanomissuojat koska kuntakentälle on ilmoitettu että kaikki sopimukset siirtyvät maakunnille

jatkokäsittelyssä toivoisin kuitenkin hallitukselta toimia sen eteen että tätä irtisanomissuojamenettelyä lisättäisiin jatkossa laajemmin näihin sopimuksiin tämänkin lain puitteissa tuleviin

arvoisa puhemies

tähän ensimmäiseen lausumaehdotukseen näihin sanktioihin liittyen mielestäni on hyvä että nämä sanktiot yhdenmukaistettaisiin tämän tilaajavastuun kanssa

toivoisin että tähän eduskunnassa voitaisiin yhtyä koska kuljetusalalla sekä työntekijä että työnantajapuoli on nostanut huolen nimenomaan tästä maantiekuljetusalan työpaikkojen ulosliputuksesta näillä hallituksen esityksillä

me olemme halunneet tälläkin ponsiesityksellä tuoda esille sen että hallitus seuraisi tämän lain voimaantulon vaikutuksia ja jos se todella johtaa siihen josta me ja kuljetusalan työntekijä ja työnantajajärjestö tuomme esille sitä huolta eli tähän työpaikkojen ulosliputukseen niin hallitus myös olisi valmis ryhtymään toimenpiteisiin näiden lakiesityksen korjaamiseksi meidän esitystemme mukaan

ensin tätä sääntelykohtaa haluaisin kommentoida siten että tässä on kuitenkin tarkoituksena resurssien käytön tehokkuus ja myös selkeiden pelisääntöjen luominen tämän hävikkiruuan jakeluun tällä hetkellä koska tällä hetkellä sitä tehdään kuitenkin jo vapaaehtoisesti

tässä ei ole merkittäviä kustannuksia vaikka joissain puheenvuoroissa sitä on epäilty koska tällä hetkellä jo jätteiden kustannukset kaupoille ovat suuret

edustaja mykkänen toi esiin tämän s ryhmän niin täytyy todeta että ainoastaan hok elannossa tätä asiaa on viety vahvasti eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

esitetyt toimet ovat tarpeellisia koska tällä hetkellä laissa on hyvin rajoittuneet ja puutteelliset pykälät kehitysvammaisten itsemääräämisen näkökulmasta

viime kaudella valmisteltiin hyvin pitkälle lakia asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta ja vahvistamisesta sosiaali ja terveydenhuollossa

harmiksemme laki kuitenkin kariutui vaalikauden lopulla mutta lainvalmistelua on edelleen jatkettava kiireellisesti viime kauden valmistelun pohjalta

viime kaudella eduskunta hyväksyi tasa arvoisen avioliittolain ja on kunnia olla tässä antamassa tukensa tälle lain voimaansaattamiselle

niin sanottua itsemääräämisoikeuslakia tarvitaan ja sitä sovellettaisiin sellaisiin asiakasryhmiin joiden kognitiivinen toimintakyky on alentunut

nyt käsittelyssä olevassa esityksessä parannamme ensi vaiheessa vammaisten ihmisten oikeuksia mikä on tietenkin tärkeää mutta merkittävä määrä muistisairaita jää valitettavasti lain ulkopuolelle

tämä osoittaa hyvin sen että tällä päätöksellä on vahva suomen kansan tahto ja teko on yksi suomen historian merkittävimmistä demokraattisista voimannäytteistä

on hyvä että itsemääräämiseen liittyvä lainsäädäntö on hyvin yksityiskohtainen ja sillä voidaan säädellä myös hyvin yksityiskohtaisesti muun muassa niin ovien lukitsemisesta sänkyyn sitomisesta kuin tilanteista joissa ihminen vastustaa esimerkiksi peseytymistä ja ruokailua

olen iloinen siitä että näillä lainmuutoksilla otamme merkittävän ja edistyksellisen askeleen kohti yhdenvertaisempaa ja tasa arvoisempaa suomea

lakia on puolustettu täälläkin oikeutetusti tasa arvon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta mutta tällä lailla ja näillä uudistuksilla on myös paljon suurempi ja periaatteellisempi merkitys koko yhteiskunnallemme ja sen kulmakiville

nyt on tärkeää että säädöksiä laajennetaan kehitysvammaisten ihmisten lisäksi myös muistisairaisiin ihmisiin koska suomesta puuttuvat tällä hetkellä selkeät säännökset näiden ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta ja vahvistamisesta

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

toisaalta nämä säädökset myös vahvistaisivat kirjauksia nimenomaan hoitotyötä tekeville ja antaisivat selkäno jan työn tekemiselle

huomionarvoista on että puutteellisten säädösten takia tällä hetkellä vammaisilta tai muistisairailta saatetaan jopa estää liikkuminen turvallisuuteen vedoten

mielestäni siksi hyväksymällä nämä hallituksen esittämät lakimuutokset ja pitämällä voimassa edellisen eduskunnan päätöksen tasa arvoisesta avioliittolaista noudattaa ja vahvistaa se suomen perustuslakia yhä paremmin

näin ollen monet ikäihmiset jäävät ilman esimerkiksi ulkoilun terveysvaikutuksia

ulkoilunhan on todettu olevan fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa joka vähentää tutkitusti muun muassa infektiosairauksiin sairastumista ja vähentää muistisairaiden ahdistuneisuutta ja myös kivun tunnetta

lisäksi tämä lisää kansakuntamme yhdenvertaisuutta ja ihmisten onnellisuutta sekä täälläkin moniin uudistuksiin kielteisesti suhtautuvien olisi syytä muistaa että nämä kirjaukset eivät ole keneltäkään pois päinvastoin

tulevaisuudessa onkin erityisen tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta ulkoilumahdollisuuksista ja ulkoiluun liittyvistä hyödyistä resursseista ja kustannuksista ja ne tulisi myös sisällyttää itsemääräämisoikeutta vahvistaviksi tekijöiksi

haluan kiittää vielä kaikkia ihmisiä jotka ovat tehneet rohkeasti työtä ensinnäkin tämän kansalaisaloitteen eteen mutta laajemminkin ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta yhteiskunnassamme

lainsäätäjien hyvästä ja tärkeästäkin tahtotilasta huolimatta tarkastellessani näitä lisäyksiä tai viime kauden itsemääräämisoikeuslain luonnosta on todettava että valitettavasti lain konkreettiset toimet itsemääräämisen vahvistamiseksi ovat kovin vaatimattomia

nämä avioliittolain muutoksen kirjaukset osoittavat sen että tämä työ ihmisoikeuksien puolesta tuottaa myös tulosta ja onneksi niin

toisaalta myös tärkeitä uudistuksia esimerkiksi äsken mainitsemaani ulkoilua ei ole lisätty itsemääräämisoikeutta vahvistavaksi tekijäksi ja oikeudeksi

toisaalta en tiedä miten itsemääräämisoikeus voidaan jatkossa taata ja vahvistaa jos esimerkiksi hallituksen kaavailemat henkilömitoituksen laskut toteutuvat

tarkastellessa itsemääräämistä vahvistavia ja rajoittavia pykäliä tulevaisuudessa ongelmaksi muodostuu se tosiasia että säädöksiä sovelletaan mitä moninaisimmissa tilanteissa oleviin ihmisiin

pitäisikö laissa kirjata vielä selkeämmin linjaukset siitä mikä on ihmisarvoista kohtelua ja miten tätä itsemääräämistä positiivisella tavalla konkreettisesti tuetaan

laki ei saa painottaa ihmistä rajoittavien toimien säätelyä vaan päätavoitetta eli heikommassa asemassa olevien ihmisen rajoittamisen vähentämistä ja ihmisoikeuksien toteutumista

nämä esitykset ovat kuitenkin hyvä alku ja kokonaisuuden ja jatkon kannalta tärkeitä ja tarpeellisia ja turun edustaja mäkisalo ropponen ne

kiitos puheenjohtaja edustaja taviolle hyvästä puheenvuorosta tässä kuitenkin puhutaan syömäkelpoisesta ruoasta ja tässä keskustelussa on välillä vähän mennyt tämä fokus sekaisin

mutta kun tällä hetkellä esimerkiksi kaupoille saattaa olla edullista esimerkiksi rikkoa tuote taikka laittaa se lukollisiin astioihin tai hävittää tai muuta niin tällä halutaan kokonaisvaltaisesti myös keskustella näistä rakenteista ja tästä lainsäädännöstä jolla sitä voisi järkevöittää

itse olen saanut paljon viestejä päiväkodeista yliopistojen keittiöistä ja muista joissa linjastot saattavat olla vielä kolmen aikaan ihan täynnä ruokaa ja tunnin päästä kaikki laitetaan suoraan roskiin

muun muassa ranskassa tämä on otettu käyttöön

tämä elintarvikelainsäädäntöhän on hirveän monimutkainen ja valiokuntavaiheessa täytyy vielä tarkkaan pohtia näitä eri näkemyksiä ja painotuksia

sitten täällä on nostettu nämä tietyt yritykset

mutta tämä pitäisi nähdä kokonaisvaltaisena ohjauksena jossa lainsäädännöllä tätä asiaa vähän tuupataan eteenpäin

tähän halutaan kiinnittää meidän ympäristö ja ekologisen ja kestävän kehityksen politiikan näkökulma ja näkee myös uusia tehokkaammista käy käy resurssien tehokkaampi käyttö

puhuin jo laajemmin tästä hallituksen esityksestä asian ensimmäisen käsittelyn yhteydessä

kuitenkin varsinkin näin naistenpäivänä meidän tulisi lainsäätäjinä edistää sellaisia päätöksiä jotka edistävät sukupuolten välistä tasa arvoa

toisaalta esitys pienentää erityisesti äitien lomapalkkaa ja siten lisää entisestään naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa

huomioisin myös että tasa arvovaltuutettu on todennut että esitys asettaa erityisesti äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna

toisaalta hallitus on myös vähätellyt esityksen perustuslaillisia ongelmia

mielestäni olisi ollut selkeämpää sisällyttää kaikki vuosilomalakiin tulevat muutokset hallituksen lupaamaan lain kokonaisuudistukseen

arvoisa puhemies

kuten tänään keskusteluissa on tuotu esille viljelijöille tärkeät tukien maksut ovat olleet pahasti myöhässä tämän vuoden aikana